toimiva omaishoito on myös edellytys vanhusten laitoshoidon tarpeen vähentämiselle

se on suurta tuhlausta niin nuoren itsensä kuin yhteiskunnankin näkökulmasta

on erittäin hyvä että peruspalveluministerin alaisuudessa työryhmä valmistelee tällä hetkellä työtään omaishoidon tuen valtakunnallisista kriteereistä ja omaishoidon hoitopalkkioiden ja tukipalvelujen vaihtoehtoisista järjestelmistä ja rahoitusmalleista

tätä tukikokeilua voisi verrata kainuun hallintokokeiluun mutta se rajoittuisi uudenlaiseen alue ja elinkeinopolitiikkaan

on kuitenkin tärkeää ettei ihmisten hoitoa ja vastuuta heidän hyvinvoinnistaan vain sysätä läheisille

omaishoitoa suunnittelevien täytyy voida luottaa siihen että he saavat tarvittavat tukipalvelut arkiseen elämäänsä ja voivat myös pitää laissa säädetyt vapaapäivät luottaa siihen että hoidettavan sijaishoito ja hoiva on järjestetty hyvin

toivoisin eduskunnalta tukea tähän uudenlaiseen toimintamalliin jotta kaakkois suomen alue saataisiin uuteen kasvuun ja saisimme myös lisäpotkua venäjän taloudellisen

edustaja

odotettu vanhuspalvelulaki joka takaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali ja terveyspalvelujen saannin on ollut voimassa heinäkuun alusta saakka ja lakia viedään asteittain käytäntöön

lain keskeinen tavoite on ikäihmisen osallisuuden takaaminen hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen ja hyvän elämän turvaaminen

lain voimaantulon myötä on aloitettu avopalveluiden vahvistaminen sekä ikäihmisten hoidon laatusuosituksia uudistamalla että valtion rahoituksen lisäämisellä

tähän liittyy myös linjaus siitä että laitosten käytännössä terveyskeskusten vuodeosastojen roolia pitkäaikaisen asumisen paikkana vähennetään määrätietoisesti

on erittäin hyvä että lain toimeenpanon seurantaan sisältyy myös liikuntaan liittyviä indikaattoreita sillä liikunnalla oikea aikaisella kuntoutuksella ja kuntouttavalla työotteella voidaan hidastaa merkittävästi toimintakyvyn heikkenemistä ja pidentää itsenäistä kotona asumista

sopimusomaishoito on määrärahasidonnainen ja omaishoitokriteerit vaihtelevat kunnittain samoin heille maksettavat tukipalkkiot ja tukipalvelut sekä vapaapäivien järjestelyt

liikunnalla ja fyysisen toimintakyvyn paranemisella voidaan vähentää kaatumisia ja kaatumisvammoja sekä saavuttaa näin kansantaloudellisia hyötyjä

tilanne on eriarvoistava ja kestämätön

tämä on hyvä asia mutta se ei kuitenkaan poista omaishoitoon liittyvää perusongelmaa omaishoidon eriarvoisuudesta ja lainsuojattomuudesta

arvoisa puhemies

en enää lähde jatkamaan tätä keskustelua sillä minun mielestäni tässä laissa on paljon hyvää nimenomaan niitäkin asioita mitä meidän valiokuntamme puheenjohtaja ed

valitettavasti tosiasia on että samanaikaisesti kun hallitus kertoo parantavansa omaishoidon sijaisjärjestelyä se heikentää omaishoitoperheiden tilanteita muilla päätöksillä

rehula toi tuossa esille elinaikakertoimen ja sitä kautta työkyvyttömyyseläkeläisten tilanteen parantaminen

hallitus leikkaa eläkkeensaajien asumistukea nostaa sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja lisää lääkekustannuksia ja heikentää palveluiden henkilöstömitoituksia

ja sekin on meidän kaikkien yhteinen tavoite varmasti että me pystyisimme erilaisilla vaihtoehdoilla ja työelämän hyvinvointiratkaisuilla parantamaan sitä että ihmiset voisivat jäädä eläkkeelle entistä myöhempään

eduskunta on jo neljänä peräkkäisenä vuonna lisännyt talousarvioon erillisen määrärahan hoitojärjestelmän jatkuvuuden varmistamiseksi

minulta kysyttiin tänään aikaisemmin istunnossa mitä sosialidemokraatit tekivät viime kaudella kun nyt vaativat lainuudistusta

viime kaudella laadittiin ministeri guzenina richardsonin toimesta laaja omaishoidon kansallinen ohjelma jonka pohjalta ministeri huovinen käynnisti uuden omaishoitolain valmistelun

opintotukeen tulee todellakin paljon parannuksia mutta opintotukijärjestelmä ei tunnista perheellisten opiskelijoiden erityistilanteita toimeentulotuen lisätarpeista

arvoisa herra puhemies

peltonen kävi läpi näkemyksemme monista asioista muun muassa henkilöstön asemaan liittyen ja niihin epäkohtiin joiden puolesta sitten teimme vastalauseen jonka takia en puutu niihin kysymyksiin

tavoitteena oli luoda omaishoitoon yhtenäiset kriteerit koko suomeen sekä vahvistaa omaishoitajien oikeusturvaa

tämän lisäksi kohdensimme rahoitusta kuntiin omaishoitopalvelujen kehittämiseen annoimme lisää valtionosuutta sekä sijaisjärjestelyihin että omaishoitajien terveystarkastuksiin

toinen asia joka koskettaa etelä karjalaa mutta koskettaa myös koko suomea on museoviraston kiinteistöt mukaan lukien myös kotkaniemi

asiasta on tällä viikolla puhuttu ilahduttavan paljon sekä aiemmin tänään että ulkoministeriön pääluokassa

kuten totesin tärkein sosialidemokraattien tavoite oli että uusi omaishoitolaki olisi tullut hyväksyttäväksi tämän eduskunnan toimesta

harmikseni täytyy todeta että valmistelu on keskeytetty

todellisen autonomian lisääminen edellyttää hyvän ja toimivan lainsäädännön lisäksi sitä että yliopistolla on vakaa taloudellinen asema

arvoisa puhemies

nyt kotkaniemen säätiö on esittänyt kuitenkin että kotkaniemi luovutettaisiin erillispäätöksellä säätiölle mutta tähän ei ole tässä vaiheessa suostuttu

eli että yliopistoilla on riittävä perusrahoitus sekä kokonaisrahoitus että ne selviytyisivät kaikista velvoitteistaan eri suhdannetilanteiden aikoinakin

kysyn ministeriltä

onko mahdollista että senaatti kiinteistöt velvoitetaan luovuttamaan erillispäätöksellä presidentti svinhufvudin kotitalo kotkaniemen säätiölle jotta se säilyisi museona ja meille kaikille tutustumispaikkana

maamme ehdoton osaamisen tutkimuksen ja kehittämisen valtti on ollut että meillä on laadukas ja monipuolinen yliopistoverkosto joka toimii laadukkaasti kaikkialla suomessa

opiskelijoiden pitää saada luottaa siihen että he saavat jokainen opiskelijana laadullisesti yhtä pätevää ja laadukasta opetusta ja koulutusta riippumatta siitä missä yliopistossa he opiskelevat

samoin etsivän nuorisotyön rahoitusta leikataan juuri kun sen toiminta on saatu laajennettua koko maan laajuiseksi

me tiedämme miten suuri hinta niin taloudellinen kuin inhimillinenkin nuorten syrjäytymisellä on

tästä syystä niin teknisten ekonomisten kuin myös humanististen yliopistojen riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus on turvattava kaikille tieteen aloille tasapuolisesti

ymmärrän aalto yliopiston roolin ja merkityksen

opintotuella on ollut merkittävä rooli siinä että suomessa on ollut mahdollista opiskella päätoimisesti ja hankkia korkeakoulutus vanhempien sosioekonomiseen asemaan katsomatta

tätä perustellaan huippuyliopistona ja tähän tavoitteeseen liittyen se tarvitsee myös erilaista kohtelua

tämä perustelu on mielestäni kuitenkin kyseenalainen

kyse on hallinnollisesta uudistuksesta

vastaavan kohtelun ja etuoikeuden olisivat ansainneet myös muut yliopistot

tämän lisäksi tosiasia on etteivät kaikki opiskelijat saa työtä mikä sinällään lisää toimeentulon ahdistusta lisää mielenterveysongelmia vaikeuttaa opiskeluun keskittymistä sekä luo epävarmuutta tulevaisuuteen

tämän lisäksi minulle jäi epävarmaksi se mitä yliopistoille siirretyt kiinteistöyhtiöt vaikuttavat käytännössä ja todellisuudessa yliopistojen tilanteeseen niin taloudellisesti kuin myös opetuksen tutkimuksen ja kehittämistyön kannalta

jatkossa opiskelijat jotka eivät halua valmistua epävarmoille työmarkkinoille suuret velat niskassaan joutuvat tekemään yhä enemmän töitä opintojensa ohessa

kun tähän vielä lisätään etteivät yliopistot voi kuulua niin sanottuun nollariskiluokkaan joka käytännössä tarkoittaa yliopistojen osalta lisääntyviä kuluja

tästä syystä on erittäin tärkeää että yliopistojen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä seurataan ja niihin puututaan välittömästi jos ongelmia syntyy

ministeri katainen ja hallituspuolueiden edustajat antavat sellaisen kuvan kuin näillä ihmisillä olisi nyt runsaasti rahaa aivan kuin he olisivat saaneet jotakin ylimääräistä rahaa jolla kansalaisilla olisi nyt hyvä mahdollisuus maksaa suurempaa energiaveroa korkeampia asumiseen liittyviä kuluja kalliimpia palvelumaksuja lääkkeitä ja liikennöinnin erilaisia maksuja

tätä olisin kysynyt ministeri kataiselta tänään jos olisin saanut debattipuheenvuoron hänen ollessaan läsnä täällä täysistuntosalissa